jos globaali yhteisö ei ala toimenpiteisiin spekulaation kitkemiseksi esimerkiksi kieltämällä ruuan futuurikaupan ja ryhtymällä sääntelemään elintarvikkeiden hintoja maailmanlaajuisesti tulevat nälkäisten ihmisten mielenosoitukset ja väkivaltaiset konfliktitkin leviämään ympäri maailmaa

helsingin yliopiston maatalouspolitiikan professori jukka kola tuo kaksi keskeistä keinottelun lisääntymisen syytä esiin hyvässä artikkelissaan helsingin sanomissa

kannatan täällä tehtyä tämän lakiehdotuksen hylkäämisehdotusta

tästä häpeästä on todellakin päästävä

myös suuret elintarvikeyhtiöt haluavat varmistaa osuutensa sadosta mikä osaltaan nostaa hintatasoa yhä enemmän ja enemmän

ei mitenkään

suomalaisella perheviljelmällä ja monella muullakin eurooppalaisella perheviljelmällä ei ole tässä pyörityksessä tulevaisuutta

tarvitaan markkinavoimien logiikasta vapaata maaseudun ja myös maatalous ja metsätalouselinkeinojen kehittämistä ja siinä avainasemassa tulevat olemaan erityisesti ruuan osalta kuluttajat

arvoisa herra puhemies

säästöjä tehdään asevelvollisten ja reservien koulutuksesta ja alueellisesta puolustuksesta sulkemalla varuskuntia ja irtisanomalla ja ulkoistamalla henkilöstöä

kesäkuuta uusien maasta maahan laukaistavien atacms ohjusten toimituksen suomelle

päätöksen perusteluissa korostetaan hankinnan tukevan yhteistä operointikykyä suomen yhdysvaltojen ja muiden liittolaisten välillä

kenenkähän tehtävä olisi nyt kertoa pentagonille että suomi on edelleen sotilaallisesti liittoutumaton maa

puhemies

tiedustelen asianomaiselta ministeriltä hankinnan perusteluja suomen puolustuskyvyn ja turvallisuuspoliittisen aseman kannalta sekä hankinnan aikataulua ja kokonaistaloudellisia vaikutuksia

pyydän ministeriä myös arvioimaan järeiden hyökkäysaseiden hankintapäätösten ja venäjän asevoimien komentajan kenraali nikolai makarovin äsken esittämien arvioiden yhteyttä

venäjän iskander ohjukset lienevät maaleja niin hornetien jassm ohjuksille kuin nyt hankittaville atacms ohjuksille

kun kuunteli pääministeri vanhasen puheenvuoroa ja ministeri kataisen kiivailua tavanomaisen tuuletuksen sijasta saattoi kyllä vakuuttua että kriisistähän tässä täytyy olla kysymys

samaan aikaan kun venäjän julkilausuma tavoite on estää siihen kohdistettavien ohjustukikohtien sijoittaminen muun muassa puolaan ja muuallekin venäjän rajoille keski euroopassa suomi kunnostautuu hankkimalla hyökkäysohjuksia yhdysvalloista

mutta kysymys ei ole vain systeemin virheestä vaan virheellisestä systeemistä kyse on finanssijohtoisen ja keinottelutalouteen perustuvan pääomien kasaamismallin kriisistä

makarovin tuore viesti on nähtävä tässä laajemmassa eurooppalaista turvallisuutta koskevassa kehyksessä ja sitä olisi syytä suomessa pohtia rauhassa ja vakavasti koko valtiojohdon

oecdn tutkimuslukujen mukaan virtuaalimarkkinoiden hötörahaa on viisinkertainen määrä maailmassa tuotettujen tavaroiden ja palvelujen yhteisarvoon verrattuna

puhemies

on valitettavaa että suomen merkittävistä materiaalihankinnoista joilla on kiistattomia vaikutuksia myös maamme turvallisuuspoliittiseen asemaan ja ympäristöön ei käydä avointa keskustelua edes täällä eduskunnassa

finanssikriisi on sen yksi tuhovoimaisimpia syöpäkasvaimia mutta niitä riittää toki muitakin

nyt esillä olevien ohjushankintojen osalta näyttää vallitsevan sama vaikenemiskäytäntö kuin horneteihin asennettavien jassm ilmasta maahan ohjusten hankintapäätösten yhteydessä

mutta on tämä myös harvainvallan ja edustuksellisen demokratian rappion kriisi kun pieni rahaeliitti voi ratkaisuillaan alistaa ja rosvota koko muuta yhteiskuntaa

ulkopuolisena arviona on todettava että kuuden puolueen hallituksessa kokoomus näyttää vievän koko vasemmistoa ja sen ministereitä kuin kuoriämpäriä

kannatan ed

kyllösen esitystä

nyt riepottelujen ja hyötymisen kohteena ovat velkaantuneet valtiot ja maksajina palkkatyöläiset työttömät eläkeläiset veronmaksajat

torstaina on koolla utva ja sieltä on odotettavissa päätöksiä suomen osallistumisesta islannin ilmapuolustukseen

uusliberalistiselle eliitille ja eurooppalaisille suursijoittajille tämä kreikkaan yleisesti kohdistettu moraalinen tuomio on oivallinen tapa sumuttaa ja harhaanjohtaa laajaa kansalaismielipidettä

kannatan ed

on todellakin kiire puoli vuotta on kulunut ja työttömyyskassajonot ovat kolmen ja puolen kuukauden mittaisia

herra puhemies

kreikan velkaantuminen ei ole edes euroalueen pahimpia mutta siitä on nyt tehty esimerkki johon vedoten kiristetään eun kontrollia jäsenvaltioiden budjetteihin leikataan julkista sektoria ja heikennetään sosiaaliturvaa ja työehtoja

tämä on itse asiassa aivan tuttua puhetta suomenkin tulevasta talouspolitiikasta valtiosihteeri sailakselta ja myös ministeri kataiselta

kun valtio on luototettu luottokelvottomaksi poliittinen järjestelmä pakotetaan avaamaan markkinat monikansallisille yhtiöille myymään luonnonvaransa yksityistämään kansallisesti tärkeä valtion omistus ja purkamaan julkiset palvelut

veronmaksajille tarjotaan palkanalennuksia ja ammattiyhdistysliikkeelle työmarkkinoiden sääntelyn purkamista lakko oikeuden rajoittamista ja massatyöttömyyttä

tässä ostetaan kalliilla rahalla aikaa jotta eurooppalaisen finanssipääoman aiheuttamaa kriisiä voidaan paloitella ja saattaa solidaarisuuden ja tämän suuren yhteisvastuukeräyksen nimissä laskuja veronmaksajien ja kansan maksettavaksi eun kaikissa maissa ilman että keinottelijoiden kengät kastuvat

puhemies

luulen että tämä tunnus kuluu tällä vuosikymmenellä vielä mielenosoittajien käsissä monissa monissa maissa

tällaisia ovat muun muassa komennustyöntekijät rakennusalalla metsäalalla teknologiateollisuudessa ja niin edelleen

työmaiden vaihtuvuus ja työkohteiden sijainti etäällä asutuskeskuksista eivät usein jätä vaihtoehtoja

kuopan esitystä

tämä ilmoitus on herättänyt tyytyväistä hyrinää kiistaton tosiasiahan on että hallitus ja ennen kaikkea pääministeri ovat joutuneet perääntymään kansalaisten rajun reaktion edessä

omat yhteyteni ay kenttään ovat välittäneet jo tammikuun sosiaalitupouutisen jälkeen laajaa kiukkua sosiaalitupossa sovittuja työttömyys ja eläketurvan heikennyksiä kohtaan

monilla paikkakunnilla sakn järjestämät sosiaalitupon selostustilaisuudet kääntyivät jäsenistön mielenosoituskokouksiksi työttömyysturvan heikennyksiä ja työnantajien kelamaksun poistamista vastaan

pääministeri vanhasen esitys nostaa vanhuuseläkeikää jätti sosiaalitupon sisältämät heikennykset varjoonsa nosti paineen palkansaajajärjestöissä ja pakotti työmarkkinajohtajat jämäköitymään ja jättämään sata komitean ja uhkaamaan hallitusta jopa järjestöllisillä toimilla

nyt ovat palkansaajajärjestöt palanneet neuvottelupöytään

puheet työssä viihtyvyyden parantamisesta työn arvostuksen lisäämisestä ja työterveyshuollon kohentamisesta ovat välttämätön viikunanlehti jonka suojassa käydään kiinni karuihin leikkauksiin työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden eli putken lakkauttamiseen osa aikaeläkkeen alasajoon ja työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyn vaikeuttamiseen

porvarihallituksella on nyt käsissään kiristyskeino eläkeiän korottamisesitys ellei palkansaajajärjestöissä suostuta ikääntyvien työntekijöiden turvajärjestelmien purkamiseen

teimme selvitysvaatimuksen työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ja saimme sisällytettyä sen äänestyksen jälkeen valiokunnan lausuntoon

saattaa tuntua synkältä arviolta enkä halua olla ilonpilaaja mutta mitähän ne voisivat olla ne panostukset työviihtyvyyteen työn arvostukseen ja työterveyshuollon kohentamiseen jos nuo toimenpiteet eivät saa maksaa mitään ja jos niiden toteutuksessa yrityksille ja työnantajille ei voida asettaa mitään uusia velvoitteita

nato yhteensopivuus on näitä hankintaohjelmia läpäisevä ominaisuus

herra puhemies

nyt pakastettu eläkeiän korotushanke on osa talousneuvostossa tammikuussa esillä ollutta kokonaisuutta

on toteutumassa arvio joka esitettiin vasemmistoliiton ja sdpn eduskuntaryhmien yhteisessä eriävässä mielipiteessä viime kaudella useita kertoja

ministerin sanallinen tuki toki lämmittää mutta miksi hän ei itse ryhdy tuumasta toimeen ja käynnistä selvitystä sekä haasta verohallintoa ja muita viranomaistahoja yhteistyöhön selvityksen tekemiseksi

puolustusmäärärahojen sitominen pitkäaikaisiin ja ylisuuriin varusteluohjelmiin saattaa johtaa jo ensi vaalikaudella leikkauksiin puolustusvoimain muissa menoissa ja on osaltaan näin johtamassa myös esityksiin varuskuntien lopettamisista

meillä on itse asiassa käsillä tammikuussa kasattu kokonaispaketti jonka osasia ovat työeläkemaksujen korottaminen ja siihen liittyen työnantajien vapauttaminen kelamaksusta ja perusturvan rahoittamisesta

puhemies

on todennäköistä että uudella aseistuksella varustettuja hornet koneita on tarkoitus käyttää tulevaisuudessa myös nato johtoisissa kansainvälisissä operaatioissa

kokonaisuutena työ ja kansaneläkkeiden sekä perusturvan rahoitusvastuuta siirretään raskaimman mukaan palkansaajien ja veronmaksajien kannettavaksi

työsuojelun ulkomaalaistarkastajan työtä on vaikeutettu jo vuosia ennakkoilmoitusmenettelyin ja erilaisin tarkastuksiin mukaan tuppautuvin päällystakein

suomen talouden näköalojen synkkenemisen ja puolustusbudjettiin kohdistuvien säästöpaineidenkin takia on perusteltua luopua hornet hävittäjien kalliista asejärjestelmähankinnasta

yritysten taakka suhteessa palkansaajiin kevenee

arvoisa herra puhemies

kyllä teollisuuden voiman kaikkialla vakuuttava avoimuus on elävästä työmaatodellisuudesta todella kaukana

oma lukunsa on ay liikkeen nurja kohtelu luottamushenkilöiden nurja kohtelu ja tietenkin ulkomaalaisen työvoiman systemaattinen laajamittainen riisto

työeläkeputken ikärajan nostaminen suistaa kymmeniätuhansia ikääntyneitä ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta työmarkkinatukiköyhyyteen ja työeläkkeiden leikkautumiseen

isaf operaatioon asetetut toiveet ovat romahtaneet operaation luonne on muuttunut ja suomesta on tullut sodan osapuoli

lähes päivittäin uutisoidaan myös uusista siviiliuhreista joita yhdysvaltojen ja nato joukkojen toistuva sattumanvarainen ja suhteeton voimankäyttö aiheuttaa

kun käytännön tasolta saa riittävästi informaatiota vakuuttuu siitä että ongelmia mittavia ongelmia tuolla työmaalla todella on

jos tämä on rauhanturvaamista tai kriisinhallintaa niin todella tässä täytyy olla väljä ja kehittynyt huumorintaju jos näitä luonnehdintoja voidaan tästä toiminnasta käyttää

naiset ydinvoimaa vastaan verkosto on pureutunut kiitettävällä asiantuntemuksella ydinturvallisuusvastuun perusongelmaan jota ei kyllä ministeri pekkarisen silmäinkääntötempuilla ratkaista

eduskunnan vasenryhmä katsoo että suomen nykyinen sotilasoperaatio afganistanissa on muutettava siviilioperaatioksi tukemaan maan jälleenrakentamista

verkosto toteaa tiedotteessaan

energiaministeri mauri pekkarinen on ilmoittanut että hänen ministeriönsä ryhtyy valmistelemaan lakia joka asettaisi rajoittamattoman vastuun ydinvoimayhtiöille

käytännössä mitään rajoittamatonta vastuuta ei ole tulossa koska ydinvoimayhtiöt vastaisivat vahingosta vain omalla omaisuudellaan mikä ei riitä mihinkään

ydinjätteet ovat radioaktiivisia tuhansia vuosia ja mahdollisen ydinvoimaonnettomuuden hinta on miljardeja jopa satoja miljardeja euroja

puhemies

ministeri pekkarisen rajoittamattomasta vastuusta puhuminen on silkkaa silmänlumetta koska entinen meno jatkuu

nämä suunnitelmat ovat sitä liittolaisnöyryyttä jota suomi haluaa osoittaa natolle ja yhdysvalloille

ja miksi ei olisikaan

onhan ydinvoima energiamonopolien ja yhtiövallan vaihtoehto joka sulkee tien hajautetulta työllistävältä ja uusiutuville energialähteille perustuvalta energiatuotannolta ja teknologian kehittämiseltä uusien työpaikkojen luomiselta

nämä terveiset tuon varsinaissuomalaisilta metallityöläisiltä

siksi äänestän heidän valtuutuksellaan ei kaikille näille hakemuksille

arvoisa herra puhemies

siitä huolimatta että palkansaajat ovat vakuuttaneet itsensä työttömyyden varalta työttömyyskassoissa ja maksaneet kassojen jäsenmaksut ja täyttäneet muutkin ansiosidonnaisen työttömyysturvan edellytykset he eivät saa tällä hetkellä lakien edellyttämää turvaa

kaikki mahdolliset säästöt ja läheisten ja sukulaisten tuki on käytetty maksuvaikeudet ovat järkyttäviä kymmenillätuhansilla työttömillä ja heidän perheillään

säästöohjelmia laativissa kunnissa köyhät on jätetty piippaavien puhelimien ja automaattivastaajien kuuntelijakunnaksi viikkojen jonoihin ovien ulkopuolelle

kunnissa on esiintynyt myös nihkeyttä tehdä toimeentulotukipäätöksiä kuukautta pidemmältä ajalta